niin tuhmia me emme täällä ole että kuvittelisimme yhdenkään suurvallan uhraavan yhtäkään penniä tai yhdenkään krenatöörin koipea näin vähäpätöisen maamme puolesta

arvoisa puhemies

tämä näkökohta oli perusteltu

meillä ministeri thorsin aikana tämä homma karkasi kyllä käsistä monilla tavoin

nyt valitettavasti tämän lain ja ministeri thorsin ja hallituksen toimien seurauksena suomesta on lähtenyt jo vääriä signaaleja maailmalle

sosialidemokraatit olivat vahvasti vanhasen ykkösessä ja erityisesti sosialidemokraattiset valtiovarainministerit kalliomäki ja heinäluoma tukemassa kuntataloutta ja vauhdittamassa hannes mannisen välttämätöntä kansallisen kuntarakenteen korjausta ja kehittämistä

minusta on erittäin hyvä että tarkastusvaliokunta nyt kaikki puolueet kattavana on ottanut tämän kannan jota sdp esitti viime vuoden budjettikäsittelyssä

on tärkeätä myöskin että tämä veikkauksen ja raha automaattiyhdistyksen työnjako pidetään myöskin kolmannen sektorin sosiaali ja terveydenhuollon ja liikuntajärjestöjen näkökulmasta kunnossa mutta ehkä jotain muuta yhteistyötä saatetaan tarvita

kyllä tässä on välissä monia asioita

on yleensä ymmärretty kansallinen etu ja osattu toimia

ollaan pahasti ajautumassa vanhan ruotsin tielle

tältä osin haluan ministerinkin esille tuoman laajakaistojen sanotaan alue ja elinkeinopoliittisen kehityksen myönteiset ulottuvuudet myös tuoda esille ja toivon että nyt painetta pidetään itse asiassa tässäkin suhdannetilanteessa näitten voimavarojen käytössä nyt näissä asioissa

norjan ruotsin tanskan muutettua perheiden yhdistämis ynnä muuta

meillä ei ole nähty niin vakavaa ihmiskauppaa työorjuutta ja pimeiden työmarkkinoiden ilmiötä kuin meillä nyt on viime vuosina nähty mutta niistä ei kanna täällä kukaan huolta

tältä osin valitettavasti ainakin minun vaikutelmani oli se että ministeri kiviniemen myötä kyllä tämä hyytyi aika lailla se viritys mikä silloin oli

säädöstöjä nimenomaan laittoman maahantulon ja perusteettomien turvapaikanhakijoiden määrän hallitsemiseksi suomessa tämä tie on nyt löystynyt

pitää myös varmistaa että ei esimerkiksi tiettyjen valtion perustehtävien rahoituksella viedä uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä euroopan unionin tasolla

ensinnäkään sen että tässä euroopan unionin rooli tosiasiana tunnustetaan ei pitäisi olla mikään ongelma sen takia että on aika erikoista että tässä ykhon verrataan

sen takia kun nyt nähdään että tuottavuusohjelma on johtanut kestämättömään tilanteeseen muun muassa sisäisen turvallisuuden viranomaisten osalta tullin rajavartioston hätäkeskuslaitoksen syöksy on syntynyt tuottavuusohjelma taustallaan niin kyllä nyt todella eduskunnan pitää tässä asiassa ottaa oikeasti vastuu

on valitettavasti todettava että erityisesti tämä näkyy alaikäisten lasten määrän kasvuna ja heitä on valitettavasti odotettavissa osin organisoidustikin meille vielä satamäärin

nyt tulisi nostaa rajamäki mikrofoni auki jos puhua sekä suomelle lopultakin arvoisa puhemies

itse asiassa kyllä nyt on vedottava tämän vakavan taloudellisen ja myös poliittisen tilanteenkin takia että hallitusoppositio rajat ylittäen tunnettaisiin vastuu kansalaisten perusturvallisuudesta ja suomen selviytymisestä

tässä on kysymys juuri siitä että niitten riistanhoitoyhdistysten ja alueeseen sidoksissa olevien ihmisten metsästysoikeuden jatkuvuudestahan tässä puhumme ja edustaja nylund toi sen arjen esille mikä on se todellisuus

tämä tulee olemaan myöskin sitten sellainen kysymys että ensinnäkin kansalaisten luottamuksen kannalta me tarvitsemme aktiivista maahanmuuttoa ja työperäistä maahanmuuttoa mutta kansalaisten on voitava luottaa siihen että meidän turvapaikkajärjestelmää ei käytetä väärin ja että turvapaikkajärjestelmä toimii

eduskunnan rooli sitten presidentin ja valtioneuvoston välisessä ristiriitatilanteessa ei ole todella ongelmaton

kyllä nyt tältä osin kuntarakenteen ja palvelurakenteen pitää olla yhteisen vastuun asia

keskeinen lähtökohta on siinä että geneven pakolaissopimusta sovelletaan täysimääräisesti ja oikeutta hakea turvapaikkaa kunnioitetaan koko euroopan unionin alueella

me olemme näitä halpatyömarkkinoita rakentaneet olkiluodossa ja muualla oikein topakasti ja meillä on koko tämä homma karannut hyvin pahasti käsistä

me olemme nähneet miten parlamentaarinen enemmistöhallitus tämä nykyinen porvarihallitus kyllä runttaa läpi täällä vaikka kuinka täällä poliisijäsenet muka vastustavat rangaistusten muuntorangaistusten poistamisia tai kritisoidaan kohtuuttomia kelan työnantajamaksujen poistosta seuraavia ihmisten energiaverojen nousuja metsäteollisuuden energialaskuja tämä kokoomuksen ja keskustan hallitus kansanedustajineen

eli käytännössähän siinä käy niin että ne yhdistykset eivät enää hirvenmetsästystä kyllä sitten harjoita kun tämä ympäristövaliokunnan linjaus etenee

tältä osin muun muassa eun varoista tulevan taakanjaon vastapainona on oltava jokaisen jäsenmaan vastuu siitä että maahanmuutto ja rajaviranomaiset toimivat yhdenmukaisesti yhdessä hyväksyttyjen eurooppalaisten menettelytapojen mukaisesti

toivon että nämä käydään läpi koska minusta pikkusen vihreät sinisilmäiset arvot ovat kohdanneet kovat harmaat markkinavoimat tässäkin asiassa suomessa

minusta tässä olisi pitänyt kyllä kuulla nyt paremmin alueen asukkaita ja sitä todellisuutta missä ollaan koska nyt saatetaan tehdä pahimmillaan juuri kun ajatellaan jatkovaiheita konneveden rautalammin ja muiden alueiden mukaantuloa semmoisia linjauksia että me hyvälle asialle teemme karhunpalveluksen

toivon että todella eri kantilta tätä pohditaan ja nimenomaan sitä ulkomaalaisperustavoitteiden vastaista ajatusta että terveydenhuoltoviranomaisilla ei olisi oikeutta ilmoittaa laittomasta oleskelusta maahanmuuttoviranomaisille

se tarkoittaa muun muassa rajavalvontaviranomaisille sitä että he eivät voi vastuutaan välttää ja myöskin maksut tulisi kytkeä sitten tietysti eurodac rekisteröintiin ja laittomasti saapuneiden henkilöllisyyden selvittämiseen tehdä läpinäkyvämpi tästä koko järjestelmästä

se siirtyi sisäministeriöltä sosiaali ja terveysministeriölle ministeri holmlundin romutettua edellisen hallituksen kaikki meidän valmistelumme

arvoisa puhemies

on tärkeätä että valtiovarainministeri korosti valtiovarainvaliokunnan lailla että on vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti huolehdittava talouden kasvusta ja työllisyydestä ja nimenomaan näissä olosuhteissa se tulee entistä tärkeämmäksi yhtä lailla kuin kasvu uralle pääseminen edellyttää nyt ennen kaikkea euroalueen velkakriisin uskottavaa ja kestävää ratkaisua suomen valtiontalouden toimintaedellytyksiä vaarantamatta

näissä molemmissa ääriuhkatilanteissa sosialidemokraattinen liike seisoi vahvasti tämän kokonaisuuden takana minkä meillä valtioelinten kokonaisuus muodosti

kyseeseen tulee kuitenkin pahimmillaan hallituksen uhkaus luottamuksesta omille kansanedustajilleen ja tällä tavalla siihen sisältyy vaara

se on sama kun ministeriaikana yritin toimia siihen suuntaan että sosiaaliviranomaisten pitää antaa maahanmuuttoviranomaisille yksinään maahan tulleiden lasten tiedot heidän matkakuluistaan ja muusta että heitä voidaan suojella

mutta herra puhemies on valitettavasti todettava että kaikki merkit viittaavat siihen että meidän turvapaikkajärjestelmämme lievästi sanottuna on nyt poissa hallinnasta voi sanoa jopa sekaisin

sanoisin myöskin että presidentin oikeus nimittää johtaviin virkoihin on minusta ihan luonnollista jatkuvuuden kannalta ja myöskin tällaisten puhtaasti vaalikauteen liittyvien poliittisten virkakieltojärjestelmien romuttamiseksi mitä erityisesti kokoomus muun muassa sisäministeriössä on harrastanut

olennaista tässä on se että perusturvaetuus jätetään syöksyvän heikon valtiontalouden tilanteessa poliittisesta tahdosta valtion budjettirahoituksesta riippuvaiseksi aluksi miljardin euron velkarahasta riippuvaiseksi ja jatkossa ilmeisesti kuluttajiin ja pienituloisiin kohdistuvien verojen muodossa

sepe aslak ilmari näiden osalta uskon että ministeri risikossa on se ministeri joka pystyy nyt ottamaan tämän sisäasiainministeriön luotaan työntämän työtehtävän vastaan ja vastuullisesti katsomaan mitenkä tämä turvallisuuslisää tarkoittava lääkäri ja pelastushelikopteritoiminta järjestetään

käsittelyajat ja tämä määrällinen kasvu eivät ole nyt käsissä ja tältä osin minusta pitää pikaisesti käydä nyt kyllä toivon mukaan myös hallintovaliokunnan toimesta läpi että hallitus todella ryhtyy pohtimaan ettei suomesta synny vääriä vetotekijöitä verrattuna pohjoismaihin ja euroopan unionin yleiseen linjaukseen

tässä keskustelussa kuten vähän kultarannassakin on vähemmälle jäänyt eun sisäisen turvallisuuden suuri merkitys oikeuden vapauden turvallisuuden alueen merkitys sille jakamattomalle sisäiselle turvallisuudelle joka eussa on

kaksi keskeistä asiaa esimerkkinä

mutta kiitos herra puhemies

kansliapäällikkö ritva viljanen yritettiin syrjäyttää pätevimpänä hakijana koska hänellä oli väärä poliittinen ajattelu

mutta siinä henkilöstön ja tukikohtien ja muun kannalta pitäisi löytää pian sairaanhoitopiireille tapa varmistaa se että niiden kustannukset eivät nouse ja ne voivat sitoutua tähän lääkinnälliseen yhteistyöhön

toinen asia

pitää olla myös poliittinen vastuu kun menokehyksiä pannaan käytäntöön myös sisäministerillä poliittinen vastuu ei niin että poliisiylijohtajalle annetaan pora eli paatero pora joka upottaa liikkuvan poliisin veneet ja operatiivisen poliisin toimintaedellytyksiä viedään alas

ei tällä tavalla voida kansallisen turvallisuuden ja hallinnon asioita ajatella että tehdään tämmöisiä poliittisia putsauksia ja sitten esimerkiksi pyritään luomaan esimerkiksi poliisin uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta yhden puolueen järjestelmiä

suurituloisia suosivat veronkevennyksetkin olisi pitänyt suunnata niin kuin sosialidemokraatit esittivät kuntien rahoitusaseman vahvistamiseen ja nimenomaan sosiaaliturvan vahvistamiseen

joka tapauksessa tässä yhteydessä on kyllä myöskin ihmeteltävä

suomen pitää kehittyä mallioppilaasta malliosaajaksi ennakoivammalla edunvalvonnalla eri asioissa

tämä oli varmasti edellisen hallituskauden aikana osin kokoomusjohtoinen missio eikä voi välttyä siltä että myös nykyiseen presidenttiin liittyvää tapaa arvostella oli nimenomaan myöskin tämä presidentin valtaoikeuksiin puuttumisen pyrkimys

tässä suhteessa pitäisin jopa erittäin tärkeänä että harkittaisiin muun muassa poliisiylijohdon nimittämisen osalta että tasavallan presidentti nimittää poliisin ylijohdon

kolmas kysymys on tietysti tähän eurokriisiin liittyen se että nyt on selkeästi kyllä viestitettävä että kaikki mahdolliset uudet ratkaisut eurokriisissä tehdään tiukasti eun perussopimuksen säädöksiä noudattaen ei erillisten valtiosopimusten tai lepsujen tulkintojen nojalla

kyllä pitää nyt nähdä että myöskin poliittisesti on kannettava huolta siitä millä tavalla toteutetaan menokehyksien käytäntöön soveltamista

edellisen hallituksen aikana otin palomiesten eläkeiän johdollani valmisteluun ja eri toimijoiden kanssa hyvin vaikeiden neuvottelujen jälkeen tehtiin työkykyyn ja pelastuslaitosten keski ikään ja suorituskykyyn liittyviä arvioita

tarvitaan elinvoimaisia kuntia sen takia että meillä nimenomaan kunta on nähtävä välineenä kuntalaisten perusturvallisuuden varmistamiseksi

se ei vastaa palo ja pelastustoimen turvallisuusvaatimuksiin ja kun silloin keskustapuolue ja asianomaiset ministerit arvostelivat kuntaliiton kanssa minua siitä että sisäministeri puuttuu palomiesten eläkeasiaan kun se ei kuulu sisäministerille ilmoitin että palo ja pelastusturvallisuus ja siitä vastaaminen kuuluu sisäministerille

kyllä presidentti tuo niin merkittävää lisäarvoa turvallisuuden jatkuvuuden ja vakauden osalta tässä parlamentaarisessa järjestelmässämme että sitä pitäisi arvostaa ja se pitäisi kokea lisäarvona eikä rasitteena

siksi näitä rajakysymyksiä ei oikein enää sovi kollaa kestää hengessä kyllä tarkastella

itse asiassa nykyisen presidentin merkittävästä panoksesta nimenomaan hyvä esimerkki on se että vaikeana aikana esimerkiksi venäjä politiikassa presidenttitie on ollut valitettavasti aika ajoin ainut tie jotta muun muassa puutulliasiat ja monet muut kansallisesti tärkeät asiat ovat olleet kunnolla keskustelupöydässä

olen samaa mieltä ed

kyllä hallituksen pitää pystyä

kyllä kaupan kartellisoitumisen sijasta pitää todella kiinnittää huomiota tuotantoedellytysten parantamiseen

bulkin sijasta meidän vahvuuksia ovat laatu erikoistuotteet ja tältä osin luomun ja lähiruuan osalta tarvitaan kyllä jalostuksen ja markkinoinnin paljon parempaa verkottumista

tässä ihan aluksi voi todeta että perussuomalaisilla on hivenen tämmöinen veikko vennamon opettama toimintapa että kannattaa tehdä aloite tiehankkeesta silloin kun siitä on tehty jo päätös taikka sanotaan että siitä on jo syntymässä myönteinen päätös

olisi välittömästi pitänyt lisätä krpn nettivalvontaa ynnä raskaiden käsiaseiden myöntämisen tarkistusta

sitten kieltämättä tämä eduskunnan rooli presidentin ja valtioneuvoston välisissä ristiriitatilanteissa on kyllä syytä vakavasti arvioida

ja kyllä ehkä eduskunnan on myös mietittävä sitä mikä on kansalaisten perusoikeuksien vaarantuessa myös edustuksellisen demokratian vastuu

kyllä täällä on toimittava jos lasten ja nuorten psykiatria ei toimi ja jos kuntarakenne ja järjestelmät eivät toimi kuten kansalaisten tasa arvo ja perusoikeudet edellyttävät

ei se kyllä kartellilla hoidu

ensinnäkin oletin että tarkoitus toisin kuin edustaja sasi täällä puhui hän muistaakseni käytti tiedonanto sanaa täällä tästä ristiriitatilanteesta

silloin voi sanoa että on nimi oikeassa paikassa ja aloite on oikeaan aikaan liikkeellä

mutta herra puhemies minusta on erittäin tärkeää että nyt tässä turvallisuutta lisäävillä toimilla edetään mutta myös pidetään huoli siitä että meidän lupajärjestelmässä mahdollisuuden kenen tahansa käytännössä eräillä alueilla hankkia jossain hallissa käymällä raskas käsiase pitää loppua ja pitää ottaa huomioon vakaan aseenkäytön armeijan asepalveluksen ja metsästysharrastuksen näkökulma

joo minä olen ymmärtänyt että tässä on ollut alun pitäen kyse valtioneuvoston selvityksestä ulkoasiainvaliokunnalle ja suurelle valiokunnalle jossa tämä kanta tarvittaessa haetaan

siinä löytyy turun puolesta kyllä henkilöitä jotka valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan tekemien päätösten jälkeen taisivat vähän omia niitä hankkeita

tämä savonlinnan kysymys on tärkeä koska hallitusohjelman teossa säätytalolla nimenomaan linjattiin että käynnissä olevat hankkeet tulee saattaa loppuun

nyt on erittäin suuri riski meidän tuotannon turvallisuudesta ja tuottajat maksavat todella sikamaista hintaa tuotantokustannuksina

ja sitten mikäli tulee sellainen tilanne että joudutaan oikeasti hakemaan parlamentaarisen

tältä osin valtiovarainvaliokunta on yksimielisesti viime viikolla liikennejaoston esittelystä todennut että tämä savonlinnan kolmas vaihe nimenomaan on tähän liittyen nyt hoidettava

työ vahvaa vahvaa linjausta enemmistöhallituksen kannalta vahvan hallituksen linjausta niin en minä muista sellaista tapaa että vahva parlamentaarinen enemmistöhallitus olisi tullut häviämään eduskuntaan

sinänsä tietysti infran osalta on vakava tämä takamaastosta lähtevä rahoituksellinen tilanne

koko maan kansallinen kilpailukyky edellyttää kyllä että meidän täytyy nyt pystyä nämä meristrategiat ja meidän logistiset kokonaisjärjestelyt käymään läpi

eli kyllähän tässä tätä kautta voi olla myöskin tarpeetonta presidenttiin liittyvää aseman heikentämistä

on erittäin tärkeätä että nyt hallituspuolueetkin ovat yli kahden vuoden miettimisen jälkeen heränneet tähän turvapaikkajärjestelmän karkaamiseen käsistä ja ajelehtimiseen erittäin kalliilla tavalla

tämä on kyllä asia joka on syytä vielä perustuslain ja käytäntöjen osalta hyvin tarkkaan harkita ennen kaikkea tämän tilanteen välttämiset

meidän täytyy nyt tämmöinen kansallinen strategia näissä hyvin pikaisesti käydä läpi ja tältä osin valtiovarainvaliokunta on nämä asiat nostanut erityisesti esille

kunnallishallinnossahan on perinteisesti ollut kuntalaisten aloiteoikeus

eurooppalaisen perheenyhdistämiskriteerin mukaan ei nytkään esitetä hallituksen ulkomaalaislaissa toimittavan vaan nyt edelleen ankkurilapsia organisoidusti suomeen lähettämällä voidaan toimia perheenyhdistämisen tavalla

toisaalta tässäkin presidentti voi tarkoittaa jatkuvuutta

vaalikauteen rajoittuneen voimakkaan puoluevallan rajaamista voidaan tehdä presidentin kautta kun nähdään vähän ylempää ja puoluepolitiikasta irrallaan asioita

se että myöskin eduskunnan tasolla edustuksellisen demokratian toimivuutta parannetaan kansalaisaloitteella on minusta myönteinen asia

herra puhemies

samoin ette puutu siihen että myöskin työlupajärjestelmät voidaan ohittaa

kyllä tämä metsäteollisuuden tukiasia ja meidän teollisuutemme kilpailukyky kannattaa nyt vähän paremmin ehkä vielä käsitellä koska ensinnäkään metsäteollisuudesta ei voi puhua minään iltaruskon teollisuutena

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä myönteistä on myös se että esille on tullut yleensäkin eduskunnan lainsäädäntövaiheessa saamien lausuntojen julkisuus

kyllähän tässä nyt rehellisesti on sanottava että pätevin sisäministeriön kansliapäällikköhakija nykyinen kansliapäällikkö viljanen olisi syrjäytetty poliittisista syistä viime kaudella jollei presidentti olisi hänen tehtäviensä jatkamista varmistanut

olemme kansaneläkelaitoksen valtuutetuissa kantaneet huolta ja olemme käyneet läpi viime aikoina muun muassa sairauspäiväraha ja työkyvyttömyyseläkehylkyjen rajun kasvun